arvoisa puhemies

haluaisin nostaa valtion kolmannen lisätalousarvion osalta esiin pari tärkeää asiaa

arvoisa puhemies

rataverkon korjausvelasta aiheutuneiden routavaurioiden aiheuttamista jatkuvista myöhästelyistä on päästävä eroon ja asiakkaiden luottamus junamatkustamiseen on palautettava

junaliikenteen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden säilyttäminen on tärkeää myös liikenteen päästövähennysten kannalta

ylipäätään näin isojen hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta pitäisi päättää pitkäjänteisemmin eikä pieninä lisäyksinä peräkkäisissä talousarvioissa ja lisätalousarvioissa

pitkäjänteisyyden puute ja hidastelu eivät anna mahdollisuuksia myöskään kokonaistaloudellisesti järkevään toimintaan vaan seurauksena on huomattavia ylimääräisiä kustannuksia

jatkossa ratahankkeiden rahoitus on hoidettava tavalla joka mahdollistaa ratojen nopean matkustajia mahdollisimman vähän häiritsevän ja kustannustehokkaan perusparantamisen

arvoisa puhemies

haluaisin kysellä ministeriltä sitä millä aikataululla ajattelette etelä suomen metsiensuojeluohjelman eli metson hehtaaritavoitteiden toteutuvan kun nyt näyttää siltä että määrärahataso laahaa aika lailla jäljessä

uskon itse että metsien virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu tulevat olemaan yhä enemmän ja enemmän tärkeämpiä arvoja kuin varsinainen talouskäyttö

arvoisa puhemies

ihan alkuun edustaja mattilalle haluaisin todeta että tuntuu absurdilta että sellaista lakia joka pyrkii turvaamaan tulevaisuudenkin kalastusmahdollisuudet ja kalakantojen suojelun kutsutaan elitistiseksi

tämä laki on tehty myös tulevaisuuden kalastusmahdollisuuksien turvaamiseksi

arvoisa puhemies

sitä on odotettu pitkään

tämä lakiesitys ei nyt esitetyssä muodossa ole niin tiukka kuin oli vihreiden alkuperäinen tavoite mutta se on kuitenkin oikea askel parempaan suuntaan ja me olemme tässä mukana

on tärkeää osoittaa että tämä talo saa vielä loppukaudella myös näitä hyviä uudistuksia läpi kun tässä on ollut vähän kaikenlaista turbulenssia eräiden muiden päätösten osalta

kalojen luontaisen lisääntymisen ja koko elinkierron turvaaminen

vihreä linja kestävälle kalapolitiikalle lähtee siitä että kalastusrajoitukset asetetaan riittävän tiukoiksi uhanalaisten ja heikentyneiden kalakantojen suojelemiseksi

lakiesityksen perusteluissa on mainittu vähintään yhden kutukerran periaate joka turvaisi kestäviä kalakantoja

arvoisa puhemies

tätä on seurattava ja valvottava hyvin ja tähän on tarvittavat resurssit myös seuraavalla hallituskaudella budjetoitava jotta valvonta onnistuu

heikentyneet kannat pitää pystyä rauhoittamaan nopealla menettelyllä ja aina parhaaseen tutkimustietoon pohjautuen

arvoisa puhemies

vihreiden vaatimuksiin on kuulunut muun muassa se että kotitarvekalastuksen ja vapaa ajankalastuksen verkkomäärää olisi pitänyt rajoittaa tiukemmin samoin kuin olisi voinut säätää paremmat silmäkoot verkoille

olen erittäin pettynyt perussuomalaisten ja keskustan hylkäysvastalauseeseen joka perustuu täysin keinotekoisiin vastakkainasetteluihin vesistöjen omistajien ja kalakantojen suojelun välillä

kuten jo aluksi totesin edustaja mattilalle on absurdia että tätä lakiesitystä pidetään suorastaan elitistisenä näihin vääriin vastakkainasetteluihin pohjautuen

tämä lakiesitys turvaa nimenomaan näiden kalastusalueiden ja kalastajien tulevaisuuden mahdollisuuksia

kalat totisesti ansaitsevat sen

arvoisa puhemies

hyvä että ministeri väyrynenkin totesi että todellakin maailmantalouden taantuma tulee vaikuttamaan kovasti ja rankasti myös kehitysmaiden oloihin

ja nyt jos koskaan tulisi huolehtia että kehityspolitiikka on oikean suuntaista ja tuloksellista

tämä eun miljardin euron tuki kehitysmaiden pienviljelijöille on toki hyvä ensiapu ruokakriisiin mutta kansainvälisen maatalouskaupan rakenteellista vinoumaa se ei poista

ja niin kauan kuin länsimaat jatkavat vientituen turvin ylituotantonsa dumppaamista kehitysmaihin ei niiden omavarainen maataloustuotanto yksinkertaisesti pääse kehittymään

miten suomi aikoo omalta osaltaan jatkossa huolehtia siitä että euroopan unionin maatalouspolitiikka on johdonmukaista kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kanssa

arvoisa puhemies

tämän salin tämänpäiväisestä keskustelusta on käynyt aika hyvin ilmi se että tässä talossa on vain yksi ryhmä joka on yksimielinen siitä että tulevaisuuden energiaratkaisuja ei saa perustaa ulkomaisen teknologian työn ja polttoaineen varaan vaan pitää panostaa kotimaiseen uusiutuvaan energiamuotoon ja kotimaisiin raaka aineisiin

kun äänestämme kotimaisen osaamisen teknologian ja polttoaineiden ja aluepoliittisesti järkevämmän vaihtoehdon puolesta tulemme kantaneeksi samalla huolta myös suomen huoltovarmuudesta

kysyisinkin ministeri pekkariselta

onko oikein että tämä energiaratkaisu josta nyt päätetään keskittäisi voimakkaasti suomen sähköntuotantoa ja heikentäisi siten suomen huoltovarmuutta

siihen liittyen olisin vihreiden ryhmäpuheenvuoroonkin viitaten kysynyt voisiko hallitus harkita käynnistettäväksi perustavanlaatuista realistista maanpuolustuksen kokonaisselvitystä jossa sekä asevelvollisuutta että siviilipalveluksen kehittämistä suunniteltaisiin kokonaisuutena vastaamaan tämän päivän uhkakuvia ja yhteiskunnallisia tarpeita

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat lähes kaikille elämän osa alueille

lisääntyvät sään ääri ilmiöt kuivuuden vaikutukset välttämättömän veden ja ruuan saatavuuteen ja elinkelvottomaksi muuttuvat alueet voivat synnyttää valtavia ympäristöpakolaisvirtoja

valtioiden luhistumisilla on vaikutus myös suomen turvallisuusympäristöön puhumattakaan ilmastonmuutoksen inhimillisistä vaikutuksista siellä minne se iskee kaikkein suorimmin

arvoisa puhemies

sitten ottaisin esiin liikennepolitiikan joka oli vähän laajemmin esillä siinä tulevaisuusvaliokunnan taustamuistiossa kuin varsinaisessa mietinnössä

työryhmän työ puhuu voimakkaasti ruuhkamaksujen käyttöönoton puolesta

raportin mukaan ruuhkamaksut vähentäisivät liikenteen ympäristöhaittoja lisäisivät joukkoliikenteen matkustajamääriä parantaisivat helsingin seudun liikenteen toimivuutta ja vähentäisivät liikenneonnettomuuksia

arvoisa puhemies

yhdistettynä joukkoliikenteen kehittämiseen väyläinvestointeihin ja ekologisiin maankäytön ja asumisen ratkaisuihin ruuhkamaksut ovat helppo tapa pienentää suomen päästöjä merkittävästi

valtioneuvoston ilmasto ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa lukiessa huomaa että sitä laadittaessa ilmastonmuutokseen on suhtauduttu asian vaatimalla vakavuudella

välillä tulee kuitenkin sellainen olo että tämä laajojen syvien ja ripeiden toimien tarve ei ole vielä kaikkien päättäjien ja kansalaisten ajatuksiin kunnolla iskostunut

arvoisa puhemies

seuraavan vaalikauden isoin asia on talouskriisin ilmastokriisin ja niistä seuraavan sosiaalisen kriisin saaminen hallintaan ja hillitseminen

on ihan totta että tällä hetkellä julkisissa hankinnoissa ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia ei huomioida tarpeeksi ja osittain siinä on myös tätä paljon puhuttua osaamisen puutetta kyseessä

ministeriön ja kuntaliiton tulisikin varmistaa että tämä neuvontayksikkö tarjoaa riittävästi neuvontaa juuri ympäristö ja sosiaalisten kriteereiden soveltamisessa hankintoihin

toinen tärkeä asia on se mikä tuli esille että kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan osa palveluiden ulkoistamisen todellisista kustannuksista jää usein näkymättömäksi ja siirtyy pahimmassa tapauksessa kunnan jonkun toisen sektorin kuntalaisten tai ympäristön maksettavaksi

arvoisa puhemies

täällä on tullut paljon esiin se miten tärkeää tämä yhtenäisyys on ollut paitsi eu politiikassa myös sen kannalta että suomi on ollut varauksetta eun linjojen takana kuten ulkoministeri tuomioja totesi

tämän hankintalainsäädännön jatkoseurannassa tulisikin kokonaisvaltaisemmin kiinnittää huomiota näiden mahdollisten näkymättömien kustannusten selvittämiseen

nyt kuitenkin maailmalta jo tulee tätä keskustelua siitä millä tavalla ja millä aikataululla ja millä ehdoilla näistä sanktioista päästään eteenpäin

ranskan presidentti taisi vähän aikaa sitten jo ehdottaa että sanktiot on purettava sikäli mikäli ukrainan tilanteessa tapahtuu edistystä ja näistä ehdoista varmasti tulette sitten kesällä keskustelemaan euroopan unionissa

viime viikolla ykn pääsihteeri ban ki moon vaati poznanin ilmastokokouksessa globaalia solidaarisuutta ilmastonmuutoksen ja finanssikriisin kaksoishaasteeseen tarttumiseksi eli tarvitaan uusi kaikkia koskeva green new deal

vihreiden mielestä talouskriisiin tuleekin reagoida nimenomaan niin että samalla edistetään ilmastotavoitteita ja yksi keino on lisätä ympäristösektorin viherkaulustyöpaikkojen määrää

se on ollut meille erinomainen tapa pitää näitä kanavia auki ja saada myös parannusta meitä ja venäjää yhteisesti kiinnostavaan suomenlahden ja itämeren tilaan

sekä liikennepoliittinen selonteko että valiokunnan mietintö ottavat erinomaisen hyvin esiin liikennesektorin roolin ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja sitä myötä liikennetarpeiden kanavoimisessa niin että se palvelee tätä tehtävää

varmasti alkuvaiheessa varsinkin viranomaiskoneiston kannalta on tärkeää erottaa nämä eri perusteet tulla maahan mutta jatkossa ei pitäisi enää hirttäytyä esimerkiksi näiden pakolaisuuden ja turvapaikanhakijoiden jättämiseen sellaiseen kategoriaan koska ne ihmiset jotka tähän maahan jäävät haluavat yleensä rakentaa elämäänsä ja tulevaisuuttansa ja työuraansa tässä maassa ihan suomalaisina tai suomeen kotoutuneina maahanmuuttajina eivätkä ikään kuin kantaa ikuisesti pakolaisuuden tai turvapaikanhakijan statusta harteillaan

liikennevaliokunta nosti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista tässä mietinnössä

pidän siinä valossa erikoisena pääministeri vanhasen julkisuudessa markkinoimaa ideaa hajakeskitetyistä puutarhakaupungeista koska ajatus on mielestäni täysin liikennepoliittisen selonteon vastainen

olisinkin kysynyt

onko pääministerin lanseeraama koristehimmelimalli myös liikenneministerin malli tai onko se keskustapuolueen malli ja miten se sopii liikennepoliittisen selonteon linjauksiin joissa tavoitellaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä

arvoisa puhemies

sillä mihin suuntaan tietoyhteiskuntaa suomessa kehitetään on merkittävä vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään ja toisaalta yhteiskunnan hyvinvointiin toimivuuteen ja myös turvallisuuteen

tätä taustaa vasten onkin huolestuttavaa se luisuminen josta paljon puhutaan että suomi on putoamassa tietoyhteiskuntakehityksen vauhdista

kuitenkin itse selonteko on kannustavaa luettavaa

siinä otetaan voimakkaasti kantaa tiedon avoimuuden puolesta siinä tarkastellaan aihetta monipuolisesti ja siinä otetaan erilaiset käyttäjäryhmät huomioon

arvoisa puhemies

tietoyhteiskunta ei ole saasteeton mutta älykkäällä tieto ja viestintäteknologialla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä liikenteessä rakentamisessa ja energiaverkoissa

tieto ja viestintäteknologia yhdistettynä tiedon avoimuuteen on tehokas tapa levittää vertailukelpoista informaatiota ja siten vaikuttaa ostopäätöksiin kestävällä tavalla

selonteossa mainittu design for all käyttäjäkeskeinen suunnittelu on työkalu erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen tukemisessa ja kaikkien yhteiskunnan toteuttamisessa

tämä suunnittelu huomioi ihmisten erilaisuuden edistää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tukee osallisuutta yhteisöissä

arvoisa puhemies

olen monesti täällä ennenkin todennut että nykyaikaisiin tai niin sanottuihin uusiin turvallisuusuhkiin ei vastata kivääri ja kokardi mallisella massa armeijalla ja joka niemennokkaan pystytetyllä varuskunnalla

aiemmin debatissa mainitsin jo miten kanadan valtionhallintoon oli kohdistunut hakkereiden hyökkäys ja kriittisiin tietojärjestelmiin oli päästy tunkeutumaan

tämän tyyppiset uhkat tulevat vain lisääntymään eikä suomikaan voi niiltä täysin suojautua ellei näitä järjestelmiä ruveta kehittämään

mutta kun selonteon tehtävänä on nostaa keskustelunaiheeksi tietoyhteiskunnan kannalta keskeisiä teemoja todellisena heikkoutena voi pitää avoimen koodin käsittelyn puuttumista